toisena on se että vienti ei vedä ja tässä pitäisikin sitä viennin edistämistä tehdä entistä enemmän

millään pienillä nippelikonsteilla näitä asioita ei pyritä ratkaisemaan

tietysti kaikki nuorisotakuut ovat hyviä vaikka ne takkuavat mutta pitäisi oikein näihin perinteisiin ongelmiin puuttua ja niitä ei varmaan millään tällä hetkellä ratkaista

myös tällaista sosiaalista epätasa arvoisuutta näkyy paljon siihen pitäisi puuttua ja on tärkeätä että olisi niitä koulupsykologeja ja avustajia tarpeeksi

ei sekään oikein tunnu oikeudenmukaiselta kun he joutuvat päivittäin muutaman tunnin preppaamaan niin että inhimillisesti ajatellen kyllä meidän koululaisemme ovat suhteellisen hyviä

ja mikä tärkeintä

kun lapsi ja nuori päättää peruskoulun niin hänellä on se jatkomahdollisuus on se sitten kymppiluokka tai joku muu

voisi ihan lyhyesti todeta että ei mitään uutta länsirintamalla

kun täällä kokoomuksen edustaja sanoi että monet pitävät hallintomalleista kiinni niin miettikääpäs helsingin päättäjät teillä taitaa olla lähes kymmenportainen hallintomalli eli monessa pienessä kunnassa on hallinto erittäin kapea

arvoisa puhemies

minä olen kyllä sitä mieltä että terveen yrittämisen perustamisen ja sen jatkuvuuden kannalta ei yrittämisen perustaminen saa tuudittautua näihin tukiin

sitten minä olen ehkä sen verran yksinkertainen ihminen kun tuolta maalta olen minä olen yrittänyt opiskella tätä keskustan kasvurahastoa ja olen yrittänyt täältä ipadilta lukea mikä se on mutta en ole kyllä päässyt selvyyteen

kysyisin edelleen

olisiko tärkeätä että näitä avustuskohteita kehitysyhteistyökohteita vähennettäisiin niin että voitaisiin satsata sitten niihin kohteisiin entistä enemmän

mikä olisi ratkaisu että meidän naisemme ja lapsemme täällä maailmassa olisivat tasa arvoisia

luulen että se tasa arvo ja tämä naisten ja lasten aseman parantaminen lähtee siitä että nämä eri maiden hallitukset ja päämiehet saataisiin ymmärtämään että tämä ei ole vain miesten maailma vaan naisten maailma

mutta tämä on suuri kokonaisuus koko kehitysyhteistyö

eihän valtion tarvitse murehtia jos joku kunta hölmöilee

valtion tehtävä on rahoittaa itse lailla kunnille säätämänsä tehtävät valtionosuuksilla ja jos rahat eivät riitä niin lakeja pitää muuttaa

muuttujiin tarvitaan muuta kuin kolme

ei kunnille voi jättää maksamatta väestörakenteen mukaisia valtionosuuksia sillä perusteella että siellä on liikaa vanhuksia

ynnä muuta

eli näitä velvoitteita on annettu sillä lailla että ihmetyttää kyllä kuinka kunta voi näistä kaikista selviytyä

ja vielä

entäpä lopuksi sitä voimme kaikki kysyä onko hyvinä aikoina sälytetty liikaa tehtäviä

ja jotta aika ei ylity niin sitten ehkä voin vielä käyttää puheenvuoroja mutta toivon että ministeri näitäkin asioita miettii

pedofilia on suomessa luokiteltu sairaudeksi ja pedofiilit eivät usein myönnä että se olisi heistä kiinni vaan usein syyllistävät että uhri on siinä osatekijänä

yksistään rangaistusasteikot eivät varmaan paranna tätä asiaa mutta lapsella tai nuorella joka on joutunut pedofiilin kohteeksi on kyllä nämä iänikuiset traumat

kysynkin onko suunnitteilla lakiesitystä että pedofiilit joka toistuvasti tekevät näitä rikoksia ja onko suunnitteilla väki esitti lasse

velvoitettaisiin pakkohoitoon ja jopa kemialliseen kastraatioon

sitten täällä myös mainitaan että pitää aktiivista elinkeinopolitiikkaa harjoittaa että pystyy rahoittamaan palvelunsa ja täytyy ajatella että se on vähän samanlaista kun me täällä eduskunnassa otamme velkaa että saadaan toimintaa pyörittää

mitä sen alapuolelle jää niin se on hirmuisen vähän

on ne lakisääteiset tehtävät kunnilla ja sitä ylimääräistä siellä ei kovinkaan paljoa ole mistä voitaisiin säästää mutta ehkä ministeri antaa tästä tiedon

arvoisa puhemies

pienten kuntien taloudellista selviytymistä pohditaan usein huoltosuhdemääritelmän kautta

kun niin sanotut suuret ikäluokat jotka tällä hetkellä ovat eläköitymässä pääsevät eläkkeelle sen jälkeen ikäluokat pienenevät nopeasti

huoltosuhde sinänsä voi olla oikea lähtökohta kuntien talouden pohdiskelulle mutta silloin pitää huomioida vain ne jotka todellisuudessa ovat huollettavia

varsinaisia huollettavia ovat lähinnä ne jotka ovat laitoksissa ja kunnat joutuisivat kompensoimaan heidän laitoskulujaan sikäli kuin eläke ei riittäisi samoin tietysti sosiaaliluukulla asioivat ovatpa he siellä omasta syystään tai syyttään

näissä kuluissa ei varmasti ole kunnan koolla mitään merkitystä

niin kauan kuin ihminen pystyy elämään omalla ansaitulla tulollaan olipa se eläkettä tai mitä muuta tuloa hyvänsä hän ei ole todellisen huoltosuhteen muuttaja mihinkään suuntaan

monet kunnat ottavat mielellään hyvätuloisia eläkeläisiä asukkaikseen vaikka niin sanottu huoltosuhde siitä vääristyisikin

arvoisa puhemies

täällä edustaja leppä ja toisetkin ottivat esille tämän maaseutuvaikutusten arvioinnin

siellä on paljon yrittäjiä jotka ovat syntyneet siellä ovat kasvaneet ovat perustaneet yrityksen ja yritys on semmoista omaa identiteettiä ja siellä niin kuin toimitaan yhdessä

mietin varsinkin sitä että jos meidän kuntamme liitettäisiin johonkin ja jos olisi kysymyksessä esimerkiksi sukupolvenvaihdos saattaisi käydä useimmissa tapauksissa niin että yrittäjä ajattelee niin että hän lyö hynttyyt yhteen että antaa sitten näiden leveäharteisten vahvojen kuntien elättää hänet ja nämä työntekijät

tämä on yksi asia

samoin kuntamme on osoittanut kiitollisesti avustusta erilaisille kyläyhteisöille joita kunnassa on erilaisia ja uskoisin että nämä kyläyhteisötkin menettäisivät merkityksen

eli varsinkin pienissä kunnissa on hyvin tärkeä tämä identiteetin merkitys ja tätäkään ei hallituksen ihan tulisi unohtaa

kun edustaja ahvenjärvi aluksi puhui että perussuomalaisilla ei ole uskottavaa vastausta niin kyllä minun myös täytyy sanoa että ei hallituksesta kovin viisaita vastauksia meille perussuomalaisillekaan ole annettu

yhteiskunnan rattaat pitäisi saada pyörimään ja ainakin me perussuomalaiset odotamme edustaja suutarilta niitä asioita että minkälaisiin aloihin kannattaa satsata niin laitetaan sitten nämä koneet pyörimään mutta siinä on tämän päivän ongelma koska ei ole sellaista tuotetta tai palvelua mihinkä kannattaisi yrittäjien ryhtyä

ihmiset ovat rakentaneet tulevaisuuttaan tehtaiden varjoon myös maaseutukeskuksissa

tehtaat ovat paljolti historiaa ja loputkin vähentävät väkeä

perussuomalaiset ovat tuoneet monia veropoliittisia ehdotuksia pöytään

voisimme myös verottaa kertakäyttöhyödykkeitä niin sanottua rihkamaa enemmän säätää sille suuremman arvonlisäverokannan ja ohjata ihmisten ostokäyttäytymistä kestokulutustuotteisiin ja laatuun

suomessa valmistettu on yleensä laadukkaampi kestävämpi ja ympäristöystävällisempi

uusi teollisuus ja työ eivät synny tyhjästä

kotimainen ruoka on terveysruokaa josta kannattaa maksaa sille kuuluva hinta ettei tarvitse turvautua vitamiinipurkkeihin

suomi siis nousee vain tekemällä työtä

tarvitaan yrittäjiä ja toivo on pktssä ei niinkään suuryrityksissä joiden nyt sitten tämän yritysveron laskemisen toivossa pitäisi työllistää että tulisi niitä dynaamisia vaikutuksia

nuorisotakuu on yksi hyvä asia

on eriarvoisuutta syrjäytyneisyyttä

on paljon mielenterveysongelmia ja kaikkia jotka maksavat yhteiskunnalle hyvin paljon

tämä työllisyys on varmaan meidän jokaisen täällä olevan ihmisen miettimismyssyn paikka

se saattaa olla hyvä juuri sellaisille nuorille joilla ei ole mitään tulevaisuuden visioita mutta sitten taas monet jotka kymppiluokalle menevät ovat turhautuneita

mielestäni kymppiluokkaan pitäisi panostaa juuri että siellä puhutaan yritteliäisyydestä ja oman elämän hallinnasta

kaiken kaikkiaan joskus tämä suomi nousee ehkä jaloillensa tai sitten rämmitään entistä syvemmässä suossa

mutta näin joulun alla toivotaan parasta ja kaikille myös toivotaan tätä hyvää joulun aikaa että tulisi iloisempi uusi vuosi

jos kaikki tämä energia mitä suomessa on eri virkamiesten ja ministerien toimesta käytetty viime kuukausina euromaiden velkakriisin hoitoon olisi suunnattu oman maan ongelmiin ehkä meillä olisi muutama ongelma vähemmän

kuinka hyvä olisi samalla tarmolla paneutua esimerkiksi nuorisotyöttömyyden kasvaviin vaikeuksiin ja samalla vaikkapa osittain edellä mainituista syistä johtuviin mielenterveysongelmiin

ei ole pitkä aika siitä kun meillä ministeriaitiosta esitettiin että espanja on liian suuri talous tuettavaksi

valtiovarainministeri urpilainen vakuutti että laina myönnetään ainoastaan espanjan valtiolle mutta näin kävi että nyt esitettävällä takauspäätöksellä tuki menee nimenomaan espanjan pankeille

tähän mennessä minkään euromaan velkamäärä ei ole supistunut

kaikki hyöty on tähän asti mennyt ulkomaisille rahoittajapankeille

verotus joka näissä maissa on esimerkiksi suomea paljon alemmalla tasolla ei kohdistu edelleenkään niihin joilla veroja olisi vara maksaa

sillä kohtaa suomen oppi on mennyt perille

arvoisa puhemies

talletussuojarahasto jonka tarkoituksena on kattaa espanjalaisten pankkien tappiot jos pankki kaatuu on siis vakuuksien antaja

kun espanjalaisista pankeista suuri osa on nyt jo konkurssikypsiä paljonko jää talletussuojarahastolle varaa maksella suomelle vakuuksia

useat talousasiantuntijat ovat sitä mieltä että euron koossa pitäminen vaatii liittovaltiota velkojen yhteisvastuuta ja budjettivallan siirtymistä osaksi ainakin brysseliin

saksahan on sidottu etelän ongelmiin omien pankkiensa riskisijoitusten takia

sen takia saksa voi taipua espanjan kreikan ranskan ja italian ajamiin velkojen yhteisvastuullisiin eurobondeihin ja sitä tietä liittovaltioon

sanoisin että sokea reettakin ymmärtää lukematta mihin tämä jatkuva kriisimaiden tukeminen tavalla tai toisella johtaa

oma visioni ja ne tiedot mitä olen saanut myös kirjoja lukemalla lähtee siitä että meidän rahamme ovat muutaman maailman mahtisuvun pankkisuvun taskussa ja ne pitävät meidän eurojamme pihdeissään ja kun aika on kypsä tehdään ja muodostetaan liittovaltio sääntelyineen ja edelleen sääntelyineen

me joudumme alistumaan puhuu valtiovarainministeri urpilainen tai pääministeri katainen mitä tahansa

minä puhun näin vakavasti ja toivon että me jokainen tiedostaisimme mihin meitä ollaan viemässä ettemme olisi tämmöisiä sokean reetan tapaisia ihmisiä

mikä meitä ollaan viemässä ja varmaan jokainen tietää mihinkä huominen äänestystulos on päätymässä mutta toivon ainakin omalta kohdalta että tekisimme semmoisia päätöksiä jotka koituisivat maamme siunaukseksi

arvoisa puhemies

harmi vain että tältä ikiliikkujalta loppuvat rahat

mitä järkeä on keskittyä suunnitteluun raportointiin ja valvontaan joka koskee kaikkia erityisesti hoitovastuussa olevia kuten hoitajia ja lääkäreitä